baltian maiden kutsuminen mukaan pohjoismaiseen verkostoyhteistyöhön on vetänyt suomea yhä lähemmäs velvoitetta osallistua baltian ilmatilarotaatioon yhdessä nato maiden kanssa

elikkä todella törkeä menettelytapa jos ajattelemme valtiotyönantajaa ja yhteistoimintamenettelyä johon normaalisti pitäisi kyetä

suomen ja ruotsin roolista käytiin naton piirissä keskustelua jokin aika sitten kun nato maat sopivat baltian ilmatilan valvonnan jatkamisesta ilman määräaikaa

vielä se että tästä tämä aivan keskeinen laillisuuspohja puuttuu mihin professori bruun viittaa nimenomaan tähän mitään luovutuksen kokeilu jossa direktiivi ei liikkeenluovutusdirektiiviin ja ennen kaikkea siihen että suomessa virkasuhteita koskevaan lainsäädäntöön tätä direktiiviä ei ole sovellettu implementoitu

silloin tietysti ohitettiin maavoimien tilanne ja samalla kaatui myöskin suomalaista puolustusvälineteollisuutta

sen takia on aivan ihmeellistä lainsäädännön kannalta se ettei tämä tunnu ketään kiinnostavan että täällä syntyy tämän tyyppistä lainsäädäntöä jolla ei ole mitään pohjaa

kuitenkin kaikki liikahdukset on kansainvälisessä mediassa osattu liittää osaksi tätä nato lähentymisen pohjoista prosessia

kotimainen harhautus näyttää jatkuvan tämän sopimuksen voimaantulolain käsittelyssä ja jonkin ajan kuluttua käsittelyyn tulevan islannin ilmavalvontaoperaation yhteydessä

näin niukkuuden ja tuhansien lopputilien aikoina kiinnostaa missä aikataulussa ja laajuudessa edellä mainitut ohjushankinnat aiotaan tehdä ja toinen kysymys

nyt käsittelyssä oleva sopimus pohjoiseurooppalaisen ilmatilan toiminnallisen lohkon perustamisesta on jälleen yksi askel tuon verkottumisen tiellä

puhemies

mietinnössä kyllä hämmästyttää se että nyt kun olisi kuntouttavaa työtoimintaa voitu laajemminkin tämän hallituksen esityksen pohjalta käsitellä ja valiokunnan toimesta luodata ei millään tavalla puututa niihin karkeisiin väärinkäytöksiin joita maassa tältä osin on

valtioneuvoston tiedotteen mukaan ministeri panetta kiitti suomea sen johtavasta roolista pohjoismais balttilaisessa puolustusyhteistyössä ja keskusteli siitä miten soveltaa pohjoismais balttilaista mallia naton älykkään puolustuksen pyrkimyksiin

ministeri panetta teki selväksi halunsa lisätä yhdysvaltojen ja suomen puolustusyhteistyötä ja odotti voivansa toivottaa wallinin tervetulleeksi naton huippukokoukseen seuraavalla viikolla

suomessa tarvittaisiin ehdottomasti palkattoman pakollisen työn ja pakkotyön eri muotojen perusteellista perkaamista

tähän panettan lausuntoon liitettynä tulee kyllä hyvin selväksi millä tiellä olemme

on varmaa että vasenryhmä tulee toisessa käsittelyssä esittämään tämän lakiesityksen hylkäämistä

kun lukee itse selonteon siinä kerrotaan miten turvallisuustilanne on parantunut ja että ihmisoikeustilanne on myös parantunut

kyllähän tämä nato liittouman interventio on suurista lupauksista huolimatta ollut tavallisille afgaaneille katastrofaalinen pettymys

arvoisa herra puhemies

oikeiston edustajat eivät täällä paljoakaan käytä aikaa sen pohtimiseen mikä on suomessa kotouttamistoimenpiteiden laatu aste ja määrä

kun tässä lukee paljolti hyväosaisten puhetta huono osaisten asemasta ymmärrän sen kyllä hyvin että tästä vielä tiekartta puuttuu kuten ministeri totesi

ne ovat aivan kelvottomalla tasolla

kyllä tässä tämä hallitus jatkaa samaa väärää veropolitiikkaa kuin edellinenkin hallitus

kielen opetus on aivan surkeaa ja se kohdistuu vain ihan lyhyen aikaa työntekijään maahanmuuton tapahduttua elikkä työntekijän muutettua tänne

mutta täällä on minusta ihan ansiokkaasti kiinnitetty huomiota siihen puutteeseen joka liittyy pienituloisuuteen työttömyyteen köyhyyteen huono osaisuuteen ja tällaiseen elämäntilanteeseen ihmisoikeuksien kannalta

ei suomessa ole läheskään tämän kaltaista kotouttamista kielen opetuksen osalta

kuntaveron progressiivisuuden lisääminen on perusteltua ja kannatettavaa mutta suuri epäkohta on pääomatuloilla elävien kuntaverokohtelu tämä vapaamatkustajuus

meillä on jatkuvasti palkattomassa pakkotyössä tai pakollisessa työssä sanktioiden uhalla kymmeniätuhansia ihmisiä ja koko tämä kenttä on ihmisoikeuksien kannalta käytännössä perkaamatta sekä perusoikeuksien näkökulmasta että työoikeudellisesti kilpailuoikeudellisesti ja monella muulla tavalla

pääomatuloilla elävät käyttävät kuntien palveluja hoidattavat terveytensä kouluttavat lapsensa osallistumatta kuntaveron kautta yhteisiin kustannuksiin

tämä on järjetöntä tämä politiikka on järjetöntä lisätä tätä työttömien maahanmuuttajien määrää kotimaisen työttömyyden lisäksi

valiokunta kiinnittää erityisesti huomiota siihen että museoiden rahoituksen leikkaaminen pysyvästi yli viidenneksellä on sekä suhteellisesti että absoluuttisesti hyvin suuri ja museotyöhön kohdistuvat leikkaukset ovat kulttuurisektorin vertailussa siten kaksi kertaa muita suuremmat

vaarana on että kokoelman kulttuurihistoriallisen rakennuksen tai taideteoksen ylläpitotöiden väliaikainenkin loppuminen voi johtaa pysyviin vaurioihin tai jopa tuhoutumiseen

mikä on tämän hallituksen todellinen verolinja

se on kyllä aivan jotain muuta kuin mitä ministeri urpilainen tässä totesi että se on oikeudenmukaisuutta lisäävä verolinja

kyllä tämä on punavihreän porvarihallituksen tasaverolinja kokoomuksen verolinja ja hallituksessa molemmat vasemmistopuolueet ovat vetämässä kokoomuksen verovankkureita

tämä vientitakuupäätös on tietenkin hyvinkin kannatettava ja sehän on tärkeä instrumentti erityisesti tässä tilanteessa vientitilausten saamiseksi

aivan samoin kuin täällä ed

pulliainen totesi kaipaisin myöskin tähän mietintöön hiukan katsausta siitä mikä on kokonaistilanne

tilauskanta muodostuu risteilijöistä ne ovat miljardiluokan investointeja ja valtiolla finnveralla ja vientiluotolla on siellä kiinni parin miljardin vastuut

säätytalolla kiersi eri ryhmien neuvottelijoiden käsissä varsin muhkea moniste jossa oli todellakin valmiiksi laskettu mitä mikäkin leikkaus tai jäädytys merkitsee ja minkälaisia säästöjä syntyy

arvoisa herra puhemies

valtiontalouden tarkastusviraston vaalikausiraportti on tylyä luettavaa hallituksen kannalta

sen maksavat siis vanhukset ja sairaat jotka ovat näiden kansaneläke ja työeläkeindeksien etuuksien saajia

puutun tässä ainoastaan erääseen varsin merkittävään kohtaan tällä vaalikaudella eli yhteisö ja pääomaverotuksen uudistamiseen

jos katsomme esimerkiksi nyt jatkotilauksia jäänmurtajien osalta ne ovat itse asiassa ainoat laivatilaukset joita

sen sijaan kannattaa huomata että suurin osa sosiaali ja terveydenhuollon maksuista jotka on sidottu erilaisiin indekseihin nousee täysimääräisesti

se johtaa kustannuksiin taloudessa heikentämällä pääoman kohdentumista taloudessa ja kannustamalla verosuunnitteluun

euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksyminen on askel oikeaan suuntaan mutta konkreettisia tekoja tarvittaisiin

suomessa ei ole toistaiseksi annettu yhtään tuomiota työperäisestä ihmiskaupasta mutta se ei tarkoita sitä ettei työperäistä ihmiskauppaa meillä esiintyisi

tietenkään ei kykene koska kaikki asiat ovat auki ja itse asiassa vain vauhtia pidetään juuri tässä varsinaisessa lainsäädäntötyössä eikä suinkaan siinä miten henkilöstö on mukana jossakin muutosprosessissa

me muistamme tämän dynaamisten vaikutusten viikunanlehden ja sen ympärillä pyörineen poliittisen farssin

mutta vielä haluaisin korostaa sitä että tässä paneuduttaisiin tähän laillisuusongelmaan siihen että laillisuuspohja puuttuu tästä yhtiöittämislaista

alustavan selvityksensä perusteella kansallisesta ihmiskaupparaportoijasta näyttää siltä että kiskonnan tapaista työsyrjintää koskevan tunnusmerkistön soveltamisala on laaja ja vastaavasti ihmiskauppaa koskevia tunnusmerkistöjä sovelletaan varsin harvoissa tapauksissa vaikka niiden soveltamiseen voisi olla edellytyksiä

siellä ei ole mitään viittauksia edes liikkeenluovutusdirektiiviin puhumattakaan siitä että olisi nostettu pöydälle se ongelma että meidän virkaehtolainsäädännössämme sitä ei ole vielä

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön tällaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

puhemies

arvoisa herra puhemies

hiljan ilmestyi kolmen tutkijan merkittävä tutkimus tältä alalta

tutkijat jokinen ollus ja viuhko julkaisivat tutkimuksen ehdoilla millä hyvänsä työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö suomessa

tämän mukaan yhtiöveron alennus tuottaa niin paljon lisää toimintaa että se osittain maksaa itsensä

esitellään implementoitu

arvoisa herra puhemies

jo tuolloin totesimme vasenryhmässä että nämä arviot ovat täysin hiekalla ja hataralla pohjalla

laajassa asiantuntijahaastatteluihin uhrihaastatteluihin ja media tuomio istuin sekä esitutkinta aineistoihin perustuvassa työperäistä ihmiskauppaa koskevassa tutkimuksessa todettiin lukuisia tilanteita jotka täyttävät ihmiskaupan ja jopa pakkotyön tunnusmerkit

myös veronkorotusten ja menoleikkausten mahdolliset kielteiset dynaamiset vaikutukset olisi pitänyt ottaa huomioon mutta ne autuaasti unohdettiin

tutkimuksessa johon suosittelen perehtymään havaitut vakavimmat ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttötapaukset olivat ravintola rakennus laivanrakennus ja puutarha aloilla

korotus on todellakin perusteltu mutta riittämätön kompensaatio elinkustannusten ja verojen ja maksujen rajuissa nousupaineissa

kannattaa huomata että tämä indeksileikkaus merkitsee sosiaaliturvan reaalitason pysyvää alentamista koska näyttää aivan ilmeiseltä että näihin leikkaamattomien indeksien mukaisiin indeksitarkistuksiin ei palata vaan tämä jää pysyväksi sosiaaliturvan leikkaukseksi

hallitus sanoo tavoittelevansa pidempiä työuria mutta ajamalla alas osaeläkejärjestelmää menetetään yksi tärkeä henkireikä jaksaa pidempään työssä

edellisessä puheenvuorossa edustaja rehula viittasi myöskin vastalauseiden esille nostamiin puutteisiin

tunnusomaista näille tilanteille olivat selvän alipalkkauksen lisäksi ylipitkät työajat ja ahtaat asunto olosuhteet sekä työntekijöiden tosiasiallisen liikkumis ja toimintavapauden rajoittaminen passien ja henkilökohtaisen omaisuuden takavarikot

osinkoverouudistuksen päätösprosessi oli ennakoimaton jonka lopputuloksena osinkotulon verotus ei juuri muuttunut

puolustusvaliokunnassa kuultavana ollut suomen sotilasedustaja eussa ja natossa vastasi kahteen kysymykseen varsin mielenkiintoisella tavalla

elikkä siihen että korotuksen ulkopuolelle on jätetty etuuksia muun muassa lapsilisät lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen mukaiset etuudet

on mahdotonta käsittää että hallituksessa on poliittisesti edustettuna koko vasemmisto ja ay liike jonka sitkeän kamppailun tulosta kaikki varhaiseläkkeet ovat olleet ja ovat

niissäkin tapauksissa joissa osinkojen verotus muodollisesti kiristyi yhtiöveron alennus mahdollisti sen että yhtiö jakaa entistä suuremman osingon

ensimmäiseen miten pitkällä suomi on nato yhteensopivuuden ja yhteisten suorituskykyjen kehittämisessä hän vastasi että suomi on selvästi edellä monesta naton varsinaisesta jäsenmaasta

tällöin yhtiöveron alennus siirtyi osakkaan eduksi ja lopputulos on ollut nykyistä edullisempi osakkaalle kun lasketaan yhteen osakkaan ja yhtiön maksamat verot

ulkomaalaisille työntekijöille ei välttämättä ollut otettu pakollisia tapaturmavakuutuksia eikä tietenkään työterveyshuoltoa ollut järjestetty

toiseen kysymykseen miten pitkä aika tarvitaan siihen kun mahdolliseen suomen jäsenyyshakemukseen saadaan vastaus ja päätös hän vastasi että jos hakemus jätetään tänään on päätös jäsenyydestä tehty jo eilen

listaamattomissa yhtiöissä toimitaan usein niin että koko voitto jaetaan osinkoina omistajille ja monasti ne on perustettu juuri tätä varten palkkaverotuksen kiertämiseksi

vahva taloudellinen ja henkinen riippuvuus usein samaan etniseen taustaryhmään kuuluvasta työnantajasta esti työntekijöitä useimmissa tapauksissa hakemasta apua tilanteeseensa

tässä oikeastaan kiteytetysti se mitä ovat ne kirjaukset hallitusohjelmassa siitä että tämä hallitus ei valmistele nato jäsenyyden hakemista

suomen varustautumismenot ovat olleet koko kuuden puolueen hallituksen ja nyt tämän lopun aikojen hallituksen aikana erittäin korkealla tasolla

rekrytointiyritysten osalta on esiintynyt ongelmia etenkin silloin kun suomalainen rekrytointiyritys käyttää paikallisia alihankkijoita työntekijän lähtömaassa

myös pörssiyhtiössä yhteisöveron halvennus mahdollistaa suurempien osinkojen jakamisen jolloin osinkoveron kiristys on ollut mahdollista kompensoida osittain tai kokonaan

siten indeksijäädytyksen negatiivinen vaikutus on suurempi todella monin kerroin suurempi kuin väliaikaisen indeksikorotuksen vaikutus

tutkimusaineistossa oli lukuisia esimerkkejä siitä että erilaiset rekrytointi ja välitysyritykset ovat ottaneet työntekijöiltä ylisuuria välitys ja muita maksuja

pitää muistaa että silloin kun nuorilla toimeentulo kiristyy ja heikkenee samalla heikkenee myöskin nuorten motivaatio ja elämänhallinta ja lopputuloksena on tietenkin sitten syrjäytyminen

suomen poliittisen eliitin halu varustautua ja sitoutua entistä tiiviimmin yhdysvaltojen kalliisiin asejärjestelmiin on se todellinen materiaalinen side joka vie ja on vienyt meidät kohti tiiviimpää liittosuhdetta yhdysvaltojen kanssa ja sen prosessin päässä on nato jäsenyys

se on fakta

suvun tai tuttujen kautta tulevat työntekijät saattavat olla erityisen alttiita hyväksikäytölle sillä sukulaisuus tai tuttavuussuhde voi asettaa työntekijän riippuvaiseen asemaan työnantajastaan

edustaja viitaselle ja paasiolle

investointeja koulutukseen investointeja tutkimukseen investointeja infraan ja investointeja työllisyysmäärärahoihin

on hyvin harhaanjohtavaa vertailla viime vuoden ja tämän vuoden valtionosuuksien määriä kunnille

arvoisa herra puhemies

sekä jokisen olluksen ja viuhkon tutkimus että ihmiskaupparaportoijan kertomus sisältävät lukuisia ehdotuksia työperäisen ihmiskaupan tunnistamisen parantamiseksi ulkomaalaiseen työvoimaan kohdistettavan tiedotuksen lisäämiseksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämiseksi sekä ihmiskauppaan kohdistuvan valvonnan esitutkinnan ja tuomioistuinprosessin tehostamiseksi

kokoomusryhmän puheenjohtajan jan vapaavuoren mukaan viimeistään maaliskuussa kehysratkaisujen yhteydessä tulee lisää menoleikkauksia